sekä energiapuolella että jalostuspuolella käytetään olennaisesti enemmän kotimaista puuta mikä riippuu tietenkin sekä siitä että molemmilla näillä menee varsin hyvin ja myös siitä että tuonti esimerkiksi venäjältä on tyrehtynyt

on erittäin tärkeätä että meillä on ennustettavuutta ja ennakoitavuutta ja niistä lupauksista mitä me elinkeinoelämälle ja investoijille annamme myös pidetään kiinni

jos tässä olisi otettu energiatehokkuuselementti vahvemmin mukaan niin hyvin huomattava osa niistä remonteista mitä taloyhtiöt nyt ovat tekemässä jäisi sen ulkopuolelle ja sen takia tämmöinen rajaus oli pakko tehdä

mutta tähänkin pitää reagoida koska silloin se tilanne jossa oletettiin puuta kaikissa olosuhteissa riittävän aina kaikkiin paikkoihin ei enää välttämättä tällä hetkellä pidä paikkaansa

tavoitteena on että kymmenessä vuodessa kerätään yhdessä yksityisen sektorin kanssa miljardi euroa joka itse asiassa on sama summa mitä ala pietilän raportissa esitettiin ja mitä pidettiin silloin erittäin kunnianhimoisena

arvoisa puhemies

on totta että tilanne on siltä osin muuttunut että johtuen stxn korealaisen emoyhtiön valtavista ongelmista näyttäisi siltä että nyt he ovat ensimmäistä kertaa aidosti valmiita myös keskustelemaan eurooppalaisten telakoittensa eli sekä ranskan että suomen telakan myynnistä

ison voimalaitosyksikön periaatepäätös on omiaan rajoittamaan muun sähköntuotantokapasiteetin lisäämistä ja siksi on tärkeää ettei synny tilanteita joissa isoja hankkeita on pöydällä samanaikaisesti pitkään

en ole ollut valtavan innostunut siitä trendistä joka eräissä suomen kunnissa on ollut että halutaan myydä vuokra asuntokantaa pois

rehellisyyden nimissä pitää sanoa että kaikki määräaikaisuus kaikki aikarajat ovat aina tietyllä tavalla ongelmallisia mutta toisaalta koko se elvytysfilosofia mistä hallitus ja oppositio sinänsä ovat yksimielisiä perustuu siihen että vaikutuksien pitäisi olla välittömiä ja näitten säännösten ja tukien määräaikaisia

meillähän on voimassa olevaa varsin tuoretta lainsäädäntöä jonka mukaan valtiolla on mahdollisuus puuttua tilanteessa jossa myydään strategisesti merkittäväksi katsottavaa omaisuutta ulkomaille tosin vain eta alueen ulkopuolelle

meillä on semmoisia alueita missä olemme jo itse asiassa aika lähellä kestävien hakkuumahdollisuuksien rajoja ja varsinkin kun otetaan huomioon se että juuri niillä alueilla metsäteollisuudella on tulossa olevia investointeja suunnitteilla olevia investointeja niin siellä on ihan aidosti kysymys siitä riittääkö tulevaisuudessa puuta kaikkeen ainakaan kilpailukykyiseen hintaan

korkotukivaltuutta on olennaisesti nostettu

minun mielestäni kuntien pitäisi nähdä tämä asia hieman pitemmälle ja nähdä että vuokra asuntokannalla on paitsi sosiaalipoliittisia myös elinkeinopoliittisia tarkoituksia ja varsinkin isommilla kaupungeilla on oma vastuunsa näitten asioitten eteen

käynnistysavustus tulee kokonaan uutena elementtinä kaiken lisäksi vielä aiempien päätösten jälkeen valtakunnallistetaan ja sen määrää korotetaan pääkaupunkiseudulla

pahimmassa tapauksessa epävarmuus tulevan energiantuotantokapasiteetin rakentumisesta johtaisi siihen että suomi tulisi entistäkin riippuvaisemmaksi tuontisähköstä

vielä on epäselvää se pyrkivätkö he myymään näitä telakoita yhdessä vai erikseen mutta varsinkin tilanteessa jossa he päätyisivät siihen että suomen siis turun telakkaa myytäisiin yksinään on itsestään selvää että valtio hyvin aktiivisesti lähtee hakemaan sen tyyppistä ratkaisua missä se yhdessä mahdollisten teollisten investoijien kanssa voisi olla osana tätä harjoitusta

pannaan se määräaika mihin tahansa niin se jossain vaiheessa loppuu ja kun se on loppumassa niin se on aina ongelma joillekin joitten suunnittelu tai valmistelu tai muu työ on siinä vaiheessa että se määräaika tulee hankalaan kohtaan

rahoituksen osalta valtiovalta varautuu pääomittamaan kuntarahoitusta jotta tämä puoli ei muodostu ongelmaksi

sen sijaan jos ostajataho on eta alueen ulkopuolelta niin silloin ainakin on mahdollista arvioida tämän lainsäädännön kautta olisiko tässä tapauksessa kyse sellaisesta omaisuudesta johon liittyy niin iso strateginen merkitys että se

mutta samaan aikaan haluan kuitenkin muistuttaa siitä että vaikka kunnat näitä myisivätkin pois niin jos ne ovat valtion tukemia ja edelleen rajoitusten alaisia eivät ne rajoitukset siitä mihinkään poistu vaikka ne myydäänkin mutta trendinä se on kiistatta mielestäni huolestuttava

sitten on myös alueita joissa tilanne on kiistatta toisentyyppinen ja sen myönnän tämän salin edessä että tämän esityksen tavallaan heikkous on se että tässä ei ole osattu ottaa alueellisia eroja asianmukaisesti huomioon

ei tule

toinen iso haasteemme liittyy hiilivuodolle alttiin perusteollisuutemme kohteluun globaaleja ja eu tason päätöksiä sorvattaessa ja aivan erityisesti metsäbiomassalle jatkossa mahdollisesti tuleviin kestävyyskriteereihin

kuten puhemieskin totesi täällä ministerit vastaavat omalla vastuualueellaan oleviin asioihin ja kokoomuksen osalta on helppo vain todeta että valtiovarainministeri urpilainen nauttii meidän täydellistä sataprosenttista luottamustamme tämän asian hoitamisessa

täällä puhutaan tänään ainakin kreikasta ja italiasta

fennovoima on jättänyt työ ja elinkeinoministeriöön hakemuksen saamansa periaatepäätöksen täydentämisestä

tähän liittyen tämä kahden kuukauden lisäaika ei minun mielestäni tätä muuksi muuttaisi

tilanteet tulevat ja menevät vauhti on luja ja panokset kovia

näitten jo mainittujen ohella haluaisin todeta muutaman muun seikan jotka edistävät valtion tukemaa asuntotuotantoa lähiaikoina

toisaalta kysymys on omistajasta kysymys on julkisyhteisöstä muista julkisyhteisöistä jotka kunnallisen itsehallinnon puitteissa tekevät omia päätöksiään

ryhdymme käsittelemään sitä ydinenergialain edellyttämällä tavalla joka tarkoittaa sitä että se lähtee erilaisille lausunnoille sen lisäksi pyydetään säteilyturvakeskuksen turvallisuusarviota suoritetaan käynnissä olevat ympäristövaikutusten arvioinnit loppuun järjestetään yleinen kuuleminen pyydetään pyhäjoen kunnan kanta ja kun kaikki tämä ydinenergialain edellyttämä on saatu kasaan työ ja elinkeinoministeriö kokoaa sen ja vie asian valtioneuvoston käsiteltäväksi jolloin valtioneuvosto ottaa asiaan kantaa

tilanteen hallinta on vaikeata normaalioloissakin puhumattakaan kriisitilanteista

arvoisa puhemies

on myös hyvä huomata että lausuntokierroksella itse asiassa maa ja metsätalousministeriön esityksestä sitä pykälää sen verran muutettiin että niistä senttimetrimitoista luovuttiin ja mentiin joustavampaan toiseen käytäntöön

itsekin olen useamman kerran jopa käynyt koreassa ja lähes viikoittain ollaan yhteyksissä ja pyritään pysymään perillä siitä mitä stxn omistajatahot ja velkojat tällä hetkellä aidosti pohtivat

eikä taikasauvaa joka muuttaisi velat saataviksi

eikä ihmelääkettä jolla voisimme eristäytyä piiloon pahaa maailmaa

arvoisa puhemies

ratkaisut tehdään joka tapauksessa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin olivat seuraavat vaalit sitten lähempänä tai kauempana

pitää myös muistaa se että lähtökohtana ei ole ollut se että tällä tukimuodolla tuettaisiin kaikkia niitä hankkeita joita kaikkien taloyhtiöitten joka tapauksessa lähivuosina pitäisi tehdä

tämän lisäksi ahvenanmaalla suhtaudutaan olennaisesti positiivisemmin tuulivoiman edistämiseen kuin suurimmassa osassa mannermaata jolloin se on siellä monin tavoin helpompi asia

vaikka jokainen maa vastaa lähtökohtaisesti omista murheistaan kaikkien etu on varmistaa että kriisit eivät pääse leviämään maasta toiseen mihin niillä nykymaailmassa on taipumus halusimme tai emme

sitten sattumoisin luin seuraavana päivänä semmoista suomessa ilmestyvää sanomalehteä jonka nimi on muistaakseni suomenmaa ja siellä muistaakseni keskustan puheenjohtaja juha sipilä piti sitä erittäin hyvänä saavutuksena jos tähän päästään

niitten toimenpiteitten osalta joita vielä ei ole mainittu haluaisin vielä lisäksi todeta että ensi vuodeksi tulee käyttöön kokonaan uusi välimalli joka on tämmöistä kevyempää valtion tukemaa asuntotuotantoa hieman kevyemmin rajoituksin sekä sitten kiinteistörahastojen reit järjestelmä

tämä on osa talouden elvytystä jonka tarkoituksena on nimenomaan saada käyntiin nopeasti toimenpiteitä jotka pitävät työllisyyttä ja kansantaloutta yllä

minusta on pelkästään positiivista että manner suomi tällä hyvän tahdon eleellä osittain on tukemassa kuitenkin suomen rajojen sisäpuolella tuulivoiman tukemista tavalla joka ei ole keneltäkään pois

itse asiassa mikään sellainen ehdotus joka ei ota asianmukaisesti huomioon kaikkia energiapolitiikan perustavoitteita kilpailukykyä toimitusvarmuutta ja ilmastoa ei viime kädessä ole kovinkaan hyödyllinen

tästä näkökulmasta voi sanoa myös näin että tämä palkitsee niitä taloyhtiöitä jotka ovat suhtautuneet vakavasti talonsa kunnossapitoon niihin jotka ovat harrastaneet ennakoivaa ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja ovat etukäteen jo valmistautuneet siihen että tiettyjä korjaustoimenpiteitä on joka tapauksessa tulossa ja tässä mielessä minusta tämä ei ole väärin

kyllä meidän pitää tässä nyt punnita tarkasti tätä asiaa ja miettiä tätä kokonaisuutta sillä lailla että sitten kuitenkin pidetään huolta että ainakaan veronmaksa jien tukien seurauksena emme ajaudu tilanteeseen jossa korkeamman jalostusarvon tuotanto ei saa haluamaansa raaka ainetta

on tärkeää todeta että myös eun piirissä on tehty virheitä karkeitakin virheitä

olemme myös todenneet aralle tulosohjauksen muodossa että niin sanotut neuvottelu urakat ovat edelleen käytössä

ja aivan samalla lailla kuin omistusasumispuolella lähtökohtaisesti omistajat maksavat ne peruskorjaukset niin kyllä sama logiikka ikävä kyllä tai oikein tai väärin kuitenkin toimii myös vuokra asumisen puolella

vanhuus ei ole tauti vaan elämänvaihe ja ottaen huomioon kuinka paljon meillä vanhuksia on ja kuinka paljon heitä tulee olemaan on itsestäänselvää että suurimman osan ikäihmistenkin porukasta pitää asua ihan samalla lailla kuin keiden tahansa muittenkin ihmisten

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minä en aio jäädä historiaan sinä elinkeinoministerinä jonka aikana ainakaan ilman että olisin mitään tehnyt vaarannetaan suomalaisen uusiutuvan metsäteollisuuden massiiviset investoinnit suomessa

ongelma meillä on se että monet vuokrataloyhtiöt eivät ole asianmukaisesti ja riittävästi varautuneet tiedossa oleviin ja tuleviin peruskorjaustarpeisiin minkä takia varsinkin joissain yksittäistapauksissa riski liian isoista vuokrankorotuksista on olemassa

kysymys tässä määrärahassa samoin kuin monissa muissakin määrärahoissa on toisaalta siitä että on valtuuksia ja toisaalta siitä että niitä sitten maksatetaan aikanaan

kun tähän yhdistyy kyvyttömyys sopeuttaa hyvinvointijärjestelmän kehittämiseen kohdistuvat toiveet elävän elämän realiteetteihin ollaan helposti suossa

mutta henkilökohtainen kantani on se että en ole ihan vakuuttunut siitä että valtion kannattaisi pistää merkittäviä määriä ostaakseen sellaista omaisuutta jota ei voi viedä maasta ja johon liittyvä tuotonmuodostus on tiukasti säänneltyä

mutta sen lisäksi on tietenkin selvää että on paljon sellaisia jotka eivät oikein pärjää kotona ja jotka tarvitsevat sitten joitakin laitoshoidon ja perinteisen kotiasumisen välimuotoja

toivon ettei myöskään tämä eduskunta tee tässä isoa virhettä

arvoisa puhemies

sitä varten valtion tai itse asiassa aran rahoista tuetaan muun muassa tämmöistä palveluasumista joka vuosi

helppoa se ei ole

vastaukset ovat tulleet eilen ja analysoimme ne pikavauhtia ja katsomme kumpuaako sieltä joitakin semmoisia toimenpiteitä joita vielä voisimme tehdä tämän asian edistämiseksi

arvoisa puhemies

meillä on tämän vaalikauden aikana istunut parlamentaarinen energia ja ilmastokomitea joka pääsi yhteisymmärrykseen varsin monista asioista ja yksi niistä oli se että meidän oma kaikkein keskeisin uusiutuva luonnonvaramme eli biomassa on se johon omassa kansallisessa politiikassa panostamme eniten mutta sen jälkeen tuemme uusiutuvia kustannustehokkuusjärjestyksessä

sen sijaan suhtaudun myönteisemmin ajatukseen infra oytä koskevan ajatuksen edelleenkehittämisestä mutta että sitä pohdittaisiin nimenomaan fortumin verkon ostamisen kannalta en ole ihan vakuuttunut että siinä veronmaksajien varoja käytettäisiin oikein

arvoisa puhemies

siinä edustaja sipilän puheenvuoron keskivaiheilla oli erittäin hyvä asia

urakka on vasta aluillaan

mikäli muistan oikein saimme kahdeksan hakemusta joista kaksi ei täyttänyt ehtoja ja loput kuusi olivat ihan ehtojen mukaisia

talouden tervehdyttämisessä luottamuksen palauttamisessa ja kilpailukyvyn rakentamisessa on kyse monen vuoden työstä

olen teidän kanssanne täysin samaa mieltä siitä että varsinkin tämän eurooppalaisen sinänsä välttämättömän pankkisäätelyn seurauksena yritysrahoitus on muuttunut ja muodostumassa olennaisesti hankalammaksi